mutta puhemies korostan

valmisteluun osallistui poikkeuksellisen laaja joukko eri sidosryhmien edustajia

nyt minä arvoisa pääministeri esitänkin teille että te tässä viimeisessä puheenvuorossa selkeästi tulisitte ilmoittamaan että katsotaan nyt miten tässä mennään katsotaan ne tulonjakovaikutukset ja jos siltä näyttää että tässä verotuksessa mennään nyt hamaan niin te voisitte sitten varmasti vielä esityksiänne korjata niin että suomi ei isosti siirtyisi kohti tasaveroa

monet pienituloiset eläkkeensaajat työttömät opiskelijat eivät saa mitään

heidän vaatimuksestaan viime kaudella tehtiin usea lisätalousarvio jossa oli työllisyyspanostuksia oli investointeja huolehdittiin työllisyysmäärärahoista

eräänä tärkeänä avauksena oli tämä historiallinen sopimus siitä että valtio tulee vastaan infrahankkeissa jos kunnat sitoutuvat näitä tontteja lisäämään neljänneksellä

on mielestäni todella tärkeää että tämä valmisteltiin laajassa yhteistyössä ja olen tyytyväinen tähän yhteistyöhön ja uskon että avoimen valmistelun tulokset näkyvät myös hallituksen esityksen sisällössä

heinäluoma teki että selvitetään myös samalla kuinka paljon sitten tästä kelamaksun poistoa seuraavasta energiaverouudistuksesta tulevat maksamaan kotitaloudet kuinka monta prosenttia

asuntoministerinä edellytän ja toivon että se etenee

me puhumme arvovalinnoista ja yksi arvovalinta on oikeudenmukainen verotuslinja

tässä yhteydessä kun puhun tästä laista ja sen valmistelusta haluan kyllä todella isosti kiittää minun kollegaani ja edeltäjääni ministeri krista kiurua siitä että hän on luotsannut tätä laajaa hanketta sellaiseen pisteeseen jo minun tullessani ministeriksi että oli kyllä siitä hyvä ja helppo jatkaa

eli jos hallitus tekisi niin pääministeri on myöntänyt että nyt eivät hyväosaiset osallistu talkoisiin että vähän hyväosaisia pistettäisiin osallistumaan niin sillä me saisimme kerättyä myös lisää rahaa voisimme perua joitain vaikeimpia säästöjä ja estää sen että myöskään ihmisten ostovoima ei kurjistuisi sellaisella talouspolitiikalla että sitä köyhimmiltä viedään ja sitä kautta myös ostovoimaa supistetaan

ongelmahan tässä on ollut se että hallituksen leikkausmoodi on ollut niin intohimoinen että se on omalta osaltaan vaarantanut kasvua ja työllisyyttä ja siinä työllisyysmoodissa olisi pitänyt olla jo vuosi sitten eikä hukata tätä mennyttä vuotta

nyt kun meillä on puhemies käsissämme tämä kilpailukykysopimus viimeistään nyt hallituksen tulee omilla toimillaan varmistaa se että tämä sopimus syntyy

tekoja eikö niin edustaja pekkarinen

vaikka hallituksen esityksen lähtökohtainen tavoite oli hajallaan olevan lainsäädännön kokoaminen yksiin kansiin me olemme sisällyttäneet tietoyhteiskuntakaareen merkittävän määrän selkeitä ehdotuksia kuluttajan aseman parantamiseksi

edustaja pekkarinen minä nyt en olisi toivonut että te alatte vähätellä tässä vaiheessa sitä että tämä hallitus on nostanut sosialidemokraattien esityksestä pääomaveroa se on reilua hyväosaiset lamatalkoisiin ja että tämä hallitus on tehnyt tämän solidaarisuusveron kaikkein rikkaimmille tekoja se on oikein hyväosaiset lamatalkoisiin

tosiasia on kyllä nyt että nämä lain tulkinnat ovat aivan juuri niin ristiriitaisia kuin voi kuvitella niiden olevan tässä tilanteessa kun on nyt muodostettu vihreiden ja keskustan yhteinen vuotos kanta

mutta täällä jäi ministeri stubbilta vastaamatta kysymykseen aiotteko nyt kun leikkausmoodi on ohi perua myös muut työttömyysturvan heikennykset ja mikä on teidän verolinjanne suhteessa tähän kilpailukykysopimukseen

minä kiinnitän siihen nyt huomiota että siitä päivästä kun tämä valtioneuvoston esitys tuli heti seuraavana päivänä helsingin sanomissa keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja timo kalli kertoi että jos lupaviranomainen tekee päinvastaisen päätöksen kuin mitä valtioneuvosto haluaisi niin varmaan se johtaa lainsäädäntötoimiin varmaan se johtaa lainsäädäntötoimiin

siksi näihin kysymyksiin täällä tänään ministeri stubb me odotamme vastausta

edelliskaudella te vaaditte mutta te ette tehneet

tulos oli nolla

me mielellämme jo etukäteen kannatamme tätä ehdotusta kun perussuomalaiset tulee sen ehkä siellä valtiovarainvaliokunnassa tekemään nimittäin tämä on vakava kysymys

nimittäin silloin laskettiin nimenomaisesti hyväosaisten veroa ja tästähän talousoppineet niin komissiossa oecdssä kuin muuallakin moittivat edellistä hallitusta että aivan liiaksi elvytettiin laskemalla hyväosaisten veroja

tässä ei voi tehdä mitään muuta tulkintaa kuin sen että keskusta näkee tämän nyt takaporttina jolla sitten seuraavalla kaudella avataan tie vuotoksen rakentamiseen kun sanotaan että nythän valtioneuvosto on tämän painavan sanansa sanonut ja nyt kun lupaviranomainen ei kiltisti kuuntele niin sitten avataan tämä

ihmiset eivät koe sitä oikeudenmukaiseksi että kaikkein hyvätuloisimmat eivät osallistu

arvoisa herra puhemies

tällä viimeksi mainitulla yhteisvastuulla tarkoitetaan niin sanottua visa vastuuta tilanteessa jossa kuluttaja maksaa tavaroita ja palveluita matkapuhelimella ja maksu peritään puhelinlaskun yhteydessä

silloin edellytimme sijoittajavastuuta ja vakuuksia ja on hyvin tärkeää se että nyt sitten se linja muuttui ja ne vakuudet tulivat ja se suojaa tässä tilanteessa kreikka kakkostukipaketin osalta suomalaisten veronmaksajien saatavia

kiinnitin huomiota myös kun viime lauantaina oli nykyisen hallituksen taipaleen yhdeksäs päivä ja se oli hyvä päivä siksi että ulkoministeri puheenjohtaja soini otti kantaa helsingin sanomissa että myös pääomaverotusta voidaan katsoa

sillä tehtiin kovasti valtiontaloudelle hallaa ja epäreilua politiikkaa

rajamäen tekemiä ponsia ja toiseksi keskityn tähän hätäkeskusasiaan mistä sosialidemokraatit ovat kantaneet jo pitkään tosi vakavaa huolta tosi vakavaa

kuluttaja voisi tällöin kääntyä myyjän ja palveluntarjoajan lisäksi tulevaisuudessa myös teleoperaattorin puoleen esimerkiksi sellaisissa tapauksissa kun palvelu tai tuote on viallinen tai ei tule perille tai jos kuluttaja ei pysty keskeyttämään palvelutilausta

arvoisa herra puhemies

minä ainakin tulkitsin tässä tilanteessa että se voidaan katsoa tarkoittaisi nimenomaan että sitä pääomaveroa voitaisiin oikeudenmukaisuussyistä toivottavasti nostaa eikä muuten vain katsella

mehän esitämme näissä ponsissamme että hätäkeskusuudistus laitettaisiin pikaisesti uuteen valmisteluun ja että nykyiset hätäkeskukset tulee säilyttää

kuten täällä äsken debatissakin todettiin niin kyllähän nämä asuntorakentaminen ja korjausrakentaminen ovat nyt niitä toimia joiden pitäisi olla kaikkien huulilla paitsi puheissa myös teoissa konkreettisesti

arvoisa rouva puhemies

entisen edellisen kauden sisäministerin kari rajamäen aikana nimenomaan pistettiin nämä nykyiset puitteet siihen kuntoon että siitä oli hyvä jatkaa ja kehittää systeemiä nykyisellään eikä heti lähteä myllertämään koko systeemiä hyvin arveluttavalla tavalla hätiköiden ja kyllä ainakin se viesti mikä sieltä kentältä kuului antaa ymmärtää että kovin kovin ohuella siveltimellä ja melko pinnallisesti tätä on viety eteenpäin

esimerkkinä näistä voisi varmasti mainita paljon huomiota saaneet soittoäänen tilaukset jotka eivät aina ihan ongelmattomia ole olleet

mielestäni edustaja räsänen aika oivallisella tavalla kiteytti että samaan aikaan tulee keskusteltua myös politiikan huoltovarmuudesta joka on äärimmäisen tärkeä asia tietenkin uskottavuuden kannalta

olen vahvasti sitä mieltä yhdessä oikeastaan kaikkien rakennusalan asiantuntijoiden kanssa että silloin kun finanssikriisi puhkesi alkusyksystä asuntorakentamisen jouduttamiseksi olisi tarvittu välittömästi toimia nimenomaan uusia toimia uuteen suhdannetilanteeseen reagoivia toimia

arvoisa herra puhemies

arvoisa edustaja tiilikainen tervetuloa sdpn linjalle siinä että teidän vaihtoehtobudjettinne keskeinen oikeastaan ainoa kulmahammas on tämä konsernilainojen verovähennysoikeuden rajoittaminen

tästedes jos kuluttaja ongelmatilanteita kohtaa hänen on helpompi löytää myös vastuullinen taho joka on sitten velvollinen tästä korvauksia antamaan

viime kaudella oli hyvin painavaa politiikkaa sen suhteen ettei käy niin että aina se veronmaksaja maksaa sitten viulut viime kädessä kun tappioita tulee ja voitot ovat yksityisiä

siksi puhemies tähän loppuun haluan vielä noin aika monennen kerran todeta ettei pöytäkirjaan nyt sentään jäisi väärää todistusta lähimmäisestä

ei hätää jutta urpilainen taistelee veroparatiiseja vastaan ja on toteuttamassa sen

arvoisa rouva puhemies

kyllähän sdpn vaihtoehtobudjetti joka on täysin linjassa ohjelmamme kanssa lähtee nimenomaan siitä hyvin taloudellista varmuutta lisäävästä seikasta että ottaisimme vähemmän velkaa kuin hallitus ottaa

mutta arvoisa keskusta se mikä tässä nyt todella hämmentää on teidän talouspoliittinen linjanne

nimittäin ainakin silloin alkusyksystä kun tämä tilanne tuli käsiin jaoston kuulemat asiantuntijat sanoivat että nyt olisi se aika toimia

mutta puhemies sen verran en nyt voi olla vielä palaamatta siihen kun täällä suoraan osoitettiin sormella sosialidemokraatteja ja ajateltiin että meillä ei olisi niitä työllistäviä toimia

meillä muun muassa eduskuntaryhmä piti kesäkokoustaan tampereella ja siellä kävivät niin ryhmän johto kuin puoluejohtokin vierailemassa hätäkeskuksessa ja silloin kuulimme arvioita että sillä hetkellä näytti siltä että voi olla että vain joka toinen hätäkeskuspäivystäjä vaihtaisi työpaikkaa siirtyisi ja silloin jo ihmettelimme mitä ovat nämä kokonaiskustannukset kun tämähän tarkoittaa paitsi inhimillistä huolta näiden työntekijöiden keskuudessa myös kustannuksia yhteiskunnalle kun koulutetaan toisaalta uusia hätäkeskustyöntekijöitä toisaalta taas niitä jotka siirtyvät pois

arvoisa puhemies

kyseessähän on tuloverolaki ja tunnetusti me sosialidemokraatit olemme veropoliittisesti eri linjalla monessa asiassa kuin hallitus on

pidän myös erittäin tärkeänä kuluttajansuojaan liittyvänä päivityksenä verkon neutraliteettia säätelevän pykälän tarkentamista

tämä hallitushan velkaantuu enemmän kuin edellinen taas tänä vuonna ja näin vain mennään väärää tietä sinänsä

nyt pitäisi korjata esimerkiksi korkotuen ehtoja jos halutaan että keväällä rakennetaan

tarkoituksena ei ole muuttaa nykytilaa ja jatkossakin internetin käyttäjillä on mahdollisuus valita mieleisensä internet palvelu eikä teleyhtiöyritys saa estää hidastaa tai esimerkiksi syrjivällä hinnoittelulla hankaloittaa kilpailevien palveluiden käyttöä

yleisesti ottaen ehkä todettakoon että on hyvin tärkeää näinä päivinä että voimme kiinnittää huomiota yleisesti kaiken kaikkiaan verotuksen oikeudenmukaisuuteen ja siihen että tätä laman taakkaa jaetaan reilummalla tavalla

samoin tästä veroasiasta haluaisin todeta ettei siitäkään jää väärää käsitystä että sdphän omassa vaihtoehdossaan ei ole nostamassa veroastetta lainkaan

talousopissa tällä viidesosapromillella ei edes alkometri kuulkaa värähdä

me olemme laajentamassa veropohjaa tekemällä sitä reilummaksi ottamalla mukaan esimerkiksi tämän finanssisektorin mistä edustaja harakka juuri kertoi että ruotsissa otetaan edistysaskelia sen suhteen

suomen verotushan tunnetusti esimerkiksi tänä päivänä kohdistuu hyvin vahvasti työhön ja kulutukseen samalla kun omistamisen osuus kaikesta verotuksesta on merkittävästi euroopan unionin keskitason alapuolella

tämän keskustelun perusteella voi tehdä sen johtopäätöksen että hallituspuolueiden mielestä ainoa työllistävä toimi on väen vängällä tapahtuva palkka ale

ja ihan legendaarisestihan tiedämme että myös tilojen osalta on epäilty olevan paljon enemmän kustannuksia kun niitä jää tyhjilleen ja nyt tietenkin uutena on vielä sitten tämä hätäkeskusyksikön rakentaminen

nyt kun täällä hallitus omissa tiedotteissaan kertoo siitä että uusia toimia tehdään vuokra asuntotuotannon jouduttamiseksi niin raapaiskaapa pikkusen sitä paperia pintaa syvemmältä ja katsokaa mitä ne uudet toimet ovat

erityisesti yksityisyyden suojaa ja viestinnän luottamuksellisuutta koskevat ehdotukset ovat olennaisia tekijöitä suomen kansainvälisen kilpailukyvyn edistämisessä sekä kansalaisten että yritysten näkökulmasta

me voimme kertoa noin kymmenennen kerran että se mitä me haluamme arvoisa ministeri stubb tässä on teidän esityksenne lisätalousarvioksi on että täältä ja tästä keltaisesta kirjasta löytyy toimia jotka luovat työpaikkoja tässä ja nyt

asuntotuotannon jouduttamiseksi ne toimet joita markkinoidaan suhdannetilanteeseen reagoivilla toimilla päätettiin viime talvena hallituksen asuntopoliittisessa ohjelmassa

veropohjaa pitää laajentaa finanssisektorin tulee olla laajemmin mukana ja kaiken kaikkiaan me tarvitsemme uusia esityksiä jotka estävät erilaisia yritysveronkierron mahdollisuuksia

haluamme työllistämismäärärahoja

emme halua että vedätte nuorisotakuun alas

sitäkin pitäisi puolet lisätä sitä summaa koska rahoituksen saatavuus on tosiasiallinen ongelma

haluamme työllistäviä investointeja ja haluamme konkreettisia toimia esimerkiksi viennin edistämisessä

äsken mainitsemani kuluttajan asian vahvistuminen ja toinen on tämä viestinnän luottamuksellisuus ja yksityisyyden suojan vahvistaminen

mutta sitten puhemies tähän tuloverolakiin

arvoisa herra puhemies

täällä eduskunnassa on paljon puhuttu siitä että hyväosaisen pitää tänä päivänä osallistua näihin lamatalkoisiin tätä päivää enemmän

me elämme sellaisia aikoja että täällä suomessa tavoitteena on turhan säätelyn purkaminen byrokratian välttäminen ja purkaminen ja kustannusten karsiminen

löydän täältä koulutusleikkauksia joista kaikki ekonomistit ovat sanoneet että missään nimessä ei tässä suhdannepoliittisessa tilanteessa eikä muutenkaan pidä koulutuksesta leikata

siinä ovat uudet toimet

yksityisyyden suojaa koskeva sääntely ja tietoturvan varmistaminen ulotettaisiin nyt koskemaan kaikkia viestinnän välittäjiä

oli tietenkin hyvä asia se että hallitus opposition ja sdpn pitkän painostuksen seurauksena syksyllä otti tähän omaan esitykseensä pienen pääomaveron noston ja pienen sanoisin tässä vaiheessa sitaateissa solidaarisuusveron mutta valitettavasti nämä esitykset jäivät kyllä nyt murusiksi

tämä on sellainen asia mistä kovin monesti täällä salissa on puhuttu ja näitä on vaadittu ja hallituskin on ilmoittanut että näihin toimiin se ripeästi ryhtyy

tämä on tärkeä asia

sehän ei tietenkään toimi vaan nimenomaan positiiviset toimet aktiiviset toimet työllisyyden hyväksi

sosialidemokraattien ehdotuksessa omavastuukorko puolitetaan ja olemme luoneet mallin jolla myöskin tehtäisiin hyvää sosiaalipolitiikkaa eli asuntoihin tulisi kohtuuhinta

puhemies

kaiken kaikkiaan tunnot siellä hätäkeskuskentällä ovat huolestuneet

joitain viestejä tampereelta esimerkiksi olen kuullut että voi olla että tällä hetkellä nyt täältä ehkä vain viisi ihmistä olisi vaihtamassa työpaikkaa ja ilmeisesti hämeessä mennään jatkuvasti tällä hetkellä alimiehityksellä jyväskylässä ennakoidaan että henkilökuntaa lähtee paljon pois jnp

tämä uusi säätely koskisi esimerkiksi sosiaalisen median kuten facebookin sisällä välitettyjä luottamuksellisia viestejä

niinpä puhemies yllätys oli kovin suuri kun tänne ilmestyi hallituksen esitys jossa ilmoitettiin että energiatodistuslainsäädäntöä tullaan muuttamaan